kaikkein eniten olen kuitenkin huolissani niistä pienituloisista eläkeläisistä jotka ovat suoraan minulle sanoneet etteivät he aio toimeentulotukea hakea mieluummin tinkivät ruuasta tai lääkkeistä

arvoisa puhemies

tästä asiasta on hallitusohjelman mukaisesti tulossa perusteellisempi selvitys mutta koska tämä asia on herättänyt niin paljon keskustelua haluan kommentoida myöskin oman näkökulmani tähän

keskeinen muutos aikaisempaan on se että tutkimusaineistossa olevia välttämättömiä henkilötietoja voidaan käsitellä tutkimuksessa vaikka tutkittava olisi peruuttanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tutkimuksen aikana

monelle ikäihmiselle toimeentulotuen hakeminen on nimittäin niin alentavaa etteivät he halua sitä tehdä

tutkimustulosten luotettavuuden kannalta siis yleisen hyödyn kannalta tämä on perusteltua vaikka tässä joudutaan puuttumaan myös ihmisen itsemääräämisoikeuteen

jos kotona oleminen on henkilön tai perheen oma valinta olipa perustelu mikä tahansa niin kyllä asia on silloin ihan ok mutta jos se ei ole oma valinta niin tämä tilanne on työttömänä oleville tällä hetkellä nöyryyttävä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta itsemääräämisoikeuden näkökulmasta on tärkeää varmistaa että siinä vaiheessa kun henkilöt tulevat mukaan tutkimukseen he saavat tiedon siitä että peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa

mitä perheiden tukemiseen tulee niin valitettavasti minulle ovat monet naiset tässä tapauksessa he ovat olleet naisia sanoneet että kohta on viisainta tai pakko erota koska muuten perhe ei tule toimeen yhden henkilön tuloilla

esimerkiksi päivähoitomaksujen korotus johtaa helposti siihen että moni äiti pohtii kannattaako mennä enää töihin

tutkimukseen osallistuvien rekrytoinnissa onkin kiinnitettävä riittävästi huomiota siihen että tutkittavat informoidaan ymmärrettävällä ja selkeällä tavalla jotta he varmasti tietävät omat oikeutensa mutta myös tutkimukseen osallistumiseen liittyvä

lisäksi säännöstä muutetaan nyt siten että vähennyksestä tulee tulonsaajakohtainen kun se aiemmin on ollut perhekohtainen

jos taas keliakiaa sairastava ei ruokavaliota noudata niin hänelle voi tulla pahojakin komplikaatioita ja lisäsairauksia puhumattakaan elämänlaadun heikentymisestä ja sairauspoissaolojen lisääntymisestä

hallitukselta voikin nyt toivoa tai itse asiassa toivon suunnanmuutosta ja parempien vaikuttavuus ja tasa arvovaikutusten arviointien tekoa koska ne ovat luvattoman huonosti tähän mennessä olleet tehtynä

minä olen edustaja rehulan kanssa samaa mieltä että jos työmarkkinatuen tarveharkinta poistetaan niin tämä tulisi vähentämään varmasti väärinkäytöksiä

kansainvälisestikin keliakiaruokavaliokorvaus on suomessa ollut tähänkin asti kovin matala ja nyt hallitus ottaa tämän pienenkin tuen pois

kummallista sinällään on että jos keliakiaan olisi lääkehoito niin lääkehoidosta saisi korvausta mutta kun lääkehoitoa ei ole niin ainoasta tehokkaasta hoidosta siis ruokavaliohoidosta korvausta ei jatkossa saa

periaatteellisena asiana laki on siis tärkeä kannustinvaikutusten ja työllistymisen

joskus tuo

koska näin ei tapahdu sdpn vihreiden ja vasemmistoliiton yhdessä laatiman vastalauseen asiaa koskeva lausumaehdotus on erittäin kannatettava

siinä vaaditaan hallitusta tuomaan työllisyyttä tukeva lisätalousarvio eduskunnalle välittömästi istuntokauden alussa

ministeri mäntylä vastasi kuitenkin rehellisesti tekemääni kirjalliseen kysymykseen toteamalla että tämä on pelkästään säästölaki eikä sitä voi perustella millään muulla syyllä

toivon todella tämän toteutuvan

tässä lakiesityksessä työeläkelaitoksille säädetään velvollisuus antaa työkyvyttömyyseläkettä hakevalle henkilölle oma aloitteisesti ennakkopäätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen niissä tilanteissa joissa ammatillisen kuntoutuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät

mutta nämä säästöt kyllä valuvat valitettavasti tyhjiin jos pienikin ryhmä keliakiaa sairastavista vähävaraisista kansalaisista joutuu luopumaan tämän päätöksenteon johdosta gluteenittomasta ruokavaliosta

esimerkiksi omassa maakunnassani pohjois karjalassa joudutaan käyttämään todella paljon harkintaa palkkatukien myöntämisessä ja osa sitä tarvitsevista tai siitä hyötyvistä ei sitä palkkatukea saa

työkyvyttömyyseläkkeelle hakevien kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisen tulisi aina siis olla ensisijaista suhteessa työkyvyttömyyseläkeratkaisuun

sairauspäivien lisääntyminen sekä lisäsairauksien ja vakavienkin komplikaatioiden hoito tulee yhteiskunnalle nimittäin todella kalliiksi

tämä periaate on äärettömän tärkeä jos haluamme saada työurat pitenemään sillä varhaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien suuri määrä laskee maassamme keskimääräistä eläköitymisikää huomattavan paljon

esimerkiksi palkkatukea voitaisiin paljon enemmän käyttää yhdistyksille jos niitä määrärahoja olisi työtä kyllä olisi

miten meillä on varaa tässä yhteiskunnassa ajaa ihmisiä pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle

varhaiseen eläköitymiseen voidaan vaikuttaa työolosuhteiden parantamisella toimivalla työterveyshuollolla ja erityisesti oikea aikaisella kuntoutuksella

tämä lakimuutos toivottavasti osaltaan lisää kuntoutuksen käyttöä varhaista eläköitymistä ennalta

kuten sosiaali ja terveysvaliokunta lausunnossaan toteaa ja täälläkin on tullut esille suurin este sosiaali ja terveyspalveluiden ja etuuksien yhtenäistämiselle on erilainen lainsäädäntö

eduskunta hyväksyy lakiehdotustensa silmitön emu

tästä johtuu se että henkilö joka on työskennellyt ruotsissa mutta suomeen palattuaan jää täällä työkyvyttömyyseläkkeelle jää ilman ruotsissa kertynyttä eläkettä jos hän ei osallistu työmarkkinakuntoutukseen ruotsissa

toinen ongelma suomen ja ruotsin välillä on se että rahaetuuksista vastaa ja kuntoutuksen järjestää se valtio jossa henkilö viimeksi on työskennellyt

arvoisa puhemies

eli heihin edelleenkin sovelletaan sitä vanhaa käytäntöä eli niin sanottua vapautusmenetelmää jossa verosta tehdään laskennallinen huojennus joka voi olla ruotsissa pidätettyä veroa suurempi tai pienempi ja tämä aiheuttaa nyt kahdenlaista käytäntöä

samalla sairausvakuutuslain säännöstä työnantajien oikeudesta vuosilomakustannuskorvauksiin ehdotetaan muutettavaksi siten että oikeus korvauksiin tulisi vain lakisääteisen vuosiloman ajalta

kaikki ongelmat eivät kuitenkaan ole ratkaistavissa pelkästään pohjoismaiden kesken vaan myös eu lainsäädäntöä olisi kehitettävä siihen suuntaan että erityyppisten rahaetuuksien ja erilaisten toimenpiteiden yhteensovittaminen olisi nykyistä helpompaa

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri mäntylä ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen tähtäävä hanke on sinällään ihan hyvä ja esimerkiksi perhehoito on ihan liian vähän käytetty hoitomuoto ikäihmisten hoidossa

liikunta on ravinnon lisäksi keskeisimpiä osatekijöitä terveyden edistämisessä

kuten hän aloitteessaan toteaa lastensuojelulakiin on kyllä kirjattu valvontavelvoitteet ja ne ovat varsin kattavia ja laajoja

lisäksi kelan asiantuntijoiden mielestä lain toimeenpanossa tulee olemaan ongelmia koska kelan on esimerkiksi vaikea selvittää milloin henkilö on työsopimuslain mukaisella vapaalla

mutta en voi olla ihmettelemättä onko hallitus unohtanut että myös tehostettu palveluasuminen ja ryhmäkotiasuminen ovat kotona asumista ja esimerkiksi monelle yksinäiselle muistisairaalle ainoa turvallinen mahdollisuus asua kodinomaisesti

lisäksi liikunnalla ja fyysisen aktiivisuuden ylläpitämisellä on merkittävä psyykkistä toimintakykyä ja aivoterveyttä ylläpitävä ja parantava ulottuvuus

valvonta kuuluu sekä sijoittaneelle kunnalle että sijaishuoltopaikan kunnalle ja myös aluehallintoviranomaisille ja lisäksi yksityisten palvelujen tuottajien on laadittava omavalvontasuunnitelma

näistä selvityksistä tulee lisätyötä sekä työnantajalle että kelalle

arvoisa puhemies

näitä niin sanottuja yhteisökoteja tulisi rakentaa lisää ja mahdollistaa siellä asuville oman näköinen elämä mutta nyt hallitus on päättänyt leikata eläkeläisten asumistukea ja se hankaloittaa näissä asumismuodoissa asumista koska niissä asutaan vuokralla

vaikka suomalaisten terveys on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana myönteiseen suuntaan niin sosioekonomiset terveyserot ovat edelleen suuret ja liikunnan harrastamisessa nämä erot ovat jopa suurentuneet

kiitos esityksestä se on hyvä ja kannatettava vähentäähän alennus erityisesti vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien yritysten työvoimakustannuksia ja parantaa osaltaan palkansaajien ostovoimaa

äitiys isyys ja vanhempainvapaan vuosilomakarttumien heikennykset tarkoittavat pienten lasten vanhempien kohdalla työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeutumista

tämä on todella paha virhe sillä voidaksemme ylläpitää esimerkiksi muistisairautta sairastavien toimintakykyä ja estää heidän laitoshoitoon joutumisensa tarvitaan päivittäistä kuntouttavaa toimintaa ja liian pienellä henkilöstömitoituksella tätä ei voi toteuttaa

erityisesti pienituloisten perheiden lapsilla voi olla vaikeuksia osallistua ohjattuun harrasteliikuntaan koska siihen liittyy usein erilaisia maksuja sekä kalliita välineitä

suomi on saanut lukuisia huomautuksia ykn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen rikkomisesta ja muun muassa turvakotipaikkojen vähäisyydestä naisiin kohdistuvan väkivallan uhreille

jos ja kun on näin ensimmäinen ja helpoin toimenpide olisikin varmaankin valvontaan osallistuvien tehtävänkuvien ja työnjaon selkeyttäminen

annettu selonteko on osittain pettymys sillä siinä esitettävät tiedot perustuvat pääosin kaupan eri osapuolia edustavien järjestöjen jäsenilleen tekemiin kyselyihin

on valitettavaa jos jo lapsuudessa eriarvoistutaan liikunnan harrastamisessa ja jottei näin kävisi julkishallinnon vastuulla on oltava tarjota sellaisia liikuntapalveluja joihin myös pienituloisten perheiden lapsilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua

hallitus esittää heikennyksiä äitiys isyys ja vanhempainvapaa ajalta kertyvään vuosilomaan tavalla joka jakautuu epätasaisesti naisten ja miesten välillä

en sinällään vastusta lakialoitetta koska olen samaa mieltä siitä että nämä säännölliset tarkastukset ovat perusteltuja mutta vuosittaiset tarkastukset tuntuvat mielestäni kovin tiheiltä ja kysynkin edustaja kontulalta miten hän päätyi näin tiheään tarkastusväliin

sosiaali ja terveyspalveluita käyttävien kansalaisten näkökulmasta tässä talousarvion täydennysesityksessä on kolme tärkeää asiaa

ensinnäkin lääkäri ja lääkintähelikopterien toiminnan turvaaminen toiseksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan resurssien korjaaminen

istanbulin sopimus velvoittaa voimaan tullessaan sopimuksen ratifioineita valtioita järjestämään lähisuhde ja perheväkivallan uhreille tarvittavat turvakotipalvelut

eli yksilön oikeusturvan kannalta tilanne on ollut kyllä huolestuttava jo monen vuoden ajan

meillä on paljon ikäihmisiä joiden toimintakyky on heikentynyt siksi etteivät he pääse omasta kodistaan tai yhteisökodista liikkumaan tai ulkoilemaan

esimerkiksi tutkittua tietoa lain vaikutuksista henkilöstön turvallisuuteen ei siis ole käyttävissä

nyt tällä resurssilisäyksellä saadaan nämä jonot purettua mutta toivon mukaan sitten nämä resurssit saadaan vakioitua myöskin tulevaisuuteen

tämä on epäinhimillistä mutta myös kansantaloudellisesti järjetöntä sillä tutkimukset selkeästi osoittavat että sillä hetkellä kun ikäihmisen ulkona liikkuminen loppuu otetaan pitkä askel kohti pysyvää laitoshoitoa

ei ole perusteltua että nämä eripituiset ja eriperusteiset vapaat lasketaan lomakertymäleikkauksen pohjaksi ja päälle lasketaan vanhempainvapaaseen kohdistuvat leikkaukset

siksi ministeri viitasen puheenvuorossaan tuomat ehdotukset kansalaisaloitteessa esille tulleiden ongelmien korjaamiseksi ovat erittäin kannatettavia ja hyviä

kunnan on tärkeää turvata liikuntamahdollisuudet lasten ja vanhusten lisäksi myös muille sellaisille ryhmille joita yritysten ja järjestöjen liikuntapalvelut eivät syystä tai toisesta tavoita

ja kiitos ministerille historian kertaamisesta siinä miten tähän on tultu ja kiitos erittäin myönteisestä suhtautumisesta tähän hyvään kansalaisaloitteeseen

mutta samalla kuitenkin toivon että mietittäisiin myös kuntoutuksen toteuttamistapoja sillä esimerkiksi kahden viikon laitoskuntoutukseen kuluvalla rahasummalla saadaan lähes vuodeksi säännöllistä kotikuntoutusta

työelämä ja tasa arvovaliokunta korostaa sitä että ilta ja yötyön sekä yksintyöskentelyn työturvallisuutta on parannettava

työntekijöiden liikunta aktiivisuuden on todistettu olevan yhteydessä vähentyneisiin sairauspoissaoloihin ja terveydenhuoltokuluihin lisääntyneeseen tehokkuuteen ja pidempiin työuriin

osalle työntekijöistä sunnuntaiaukiolot ovat hyviä koska ne hyödyttävät taloudellisesti mutta osalla on kielteisiä kokemuksia esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittamisesta työn turvallisuudesta ja työmatkojen järjestämisestä

kannattaisi kuitenkin tehdä alun perin kunnollista ja syrjimätöntä lainsäädäntöä

yksinhuoltajista suurin osa on naisia samoin kuin vanhempainvapaan käyttäjistä ja esitys pienentää erityisesti äitien lomapalkkaa ja lomarahaa ja lisää siten entisestään naisten ja miesten välistä perusteetonta palkkaeroa

lakiesityksessä onkin huomioitu hyvin omatoimisten liikuntapaikkojen kuten ulkoilureittien ja kevyen liikenteen väylien tärkeä merkitys kaikkien kansalaisten liikuntamahdollisuuksien perustekijänä

muilla aloilla tehdyissä tutkimuksissa esimerkiksi mahdollisuudella vaikuttaa omiin työaikoihinsa on jaksamisen ja työhyvinvoinnin kannalta suuri merkitys

työelämä ja tasa arvovaliokunnan kuulemisissa tasa arvovaltuutettu ilmaisi käsityksenään että ehdotetut muutokset eivät täytä perusoikeuden rajoitukselta edellytettyjä hyväksyttävyys ja suhteellisuusvaatimuksia

arvoisa puhemies

kuten täällä on jo todettu niin esimerkiksi sosiaali ja terveysalalla esimerkiksi lähihoitajakoulutuksessa ei ole koskaan maksettu mitään palkkaa opiskelijoille työssäoppimisen jaksoilla eikä sitä taideta siellä osata edes kaivata

toivottavasti asiassa päästään kuitenkin sillä tavalla eteenpäin että rahoitusvastuun selkeyttämisen avulla saadaan turvattua olemassa olevien turvakotipaikkojen pysyvyys

hänkin kiinnitti erityistä huomiota yksinhuoltajien asemaan ja totesi esityksen olevan heidän kannaltaan selkeästi syrjivä koska yksinhuoltajat ovat pääosin naisia

työntekijöiden terveyden kannalta huomiota tulee kiinnittää erityisesti työaikojen sijoittumiseen yötyöhön ja myöhään iltaan sekä varhaisiin aamuihin sijoittuvista työvuoroista palautumiseen